ravi

ravi

no niin tämä debattiosuus on päättynyt ja siirrymme takaisin tuonne yleiskeskusteluosuuteen ja ryhdymme purkamaan siellä olevaa puheenvuorolistaa ja sen aloittaa edustaja hemmilä